tätä on vaikea uskoa realistiseksi mahdollisuudeksi

laittoman siirtolaisen yhteiskunnallinen asema ei ole kadehdittava ja laittomaksi siirtolaiseksi ryhtymiseen on varmasti korkea kynnys

kuntauudistus ei siis ole mikään itseisarvo mutta yhdenvertaisten palveluiden ja kansalaisten hyvinvoinnin takaaminen on itseisarvo

näin kun teemme emme syö kasvun eväitä emme omilla toimillamme pahenna työttömyyttä toisin kuin istuva hallitus

terveyspalveluita saa nykyisinkin suomesta paremmin hakeutumalla tänne turvapaikanhakijaksi kuin laittomaksi siirtolaiseksi

tietenkään kuntarakenneuudistus ei yksin takaa toimivia palveluita

kelan korvatessa kunnille aiheutuneet kustannukset on tuotettuja palveluita ja niiden kustannuksia helppo jatkossa seurata

emme tee sellaisia leikkauksia joilla syvennämme eriarvoisuutta ja viemme edellytyksiä talouden kasvulta ja työllisyysasteen kasvulta

lääkäriliitto toivoo valiokunnan ottavan huomioon asian eettiset ja inhimilliset näkökohdat

lääkäreille kuten muillekin ammattiryhmille on keskeisen tärkeää että heillä on mahdollisuus työskennellä ammattieettisiä periaatteita noudattaen

vaikka kuntauudistuksella ei vielä tätä tilannetta yksin ratkaista kuntauudistus on kuitenkin välttämättömyys jotta terveydenhoidon rakenteita päästään uudistamaan siten että palvelut pystytään rahoittamaan ja järjestämään kaikkialla suomessa

keskeistä kuntauudistuksessa eivät siis ole rajat kuten täällä on todettu vaan palvelut

tämä tuottaa yhä enemmän rääkkylän kunnan kaltaisia ratkaisuja joissa kaikki palvelut ostetaan yksityisiltä ellei jotakin tehdä

hallitusohjelmassa luvataan että sote järjestämislain ja muiden sektorilakien valmistelu sovitetaan yhteen valtakunnalliseen kuntauudistukseen sekä aikataulullisesti että sisällöllisesti

ja mikä parasta kaikkein varakkaimmat eivät edes huomaisi mitään vaikka he maksaisivat vähän enemmän veroja vaikutus heidän tuloihinsa olisi kuitenkin sen verran pieni

kuntarakenneuudistus ei sitä yksin tee

vihreiden kahden vaalikauden mittainen talousohjelma tähtää työllisyyden ja talouden kohentamiseen samalla kun talouden tuotannon ja kulutuksen kestävyyttä lisätään

kulmakiviä ovat energiavallankumous ja muut globaalit kasvualat kuten cleantech älykkäät yhdyskunnat ja kiertotalous joilla pääsemme juuri pariisissa sovittuun ilmastosopimukseen ja toteutamme kansallisella tasolla niitä keinoja jotka ovat aivan välttämättömiä jotta pariisin sopimuksessa pysymme

kuntatalouden kaikkein vaikein ongelma on sosiaali ja terveyspalveluiden rahoittaminen tilanteessa jossa väestön ikääntyminen nostaa kustannuksia merkittävästi

alennamme työn vastaanottamisen ja tarjoamisen kynnyksiä otamme käyttöön perustulon vahvistamme yrittäjyyttä ja monin eri tavoin tuemme pienyrittäjyyttä mitä istuva hallitus ei paljosta puheesta huolimatta ole tekemässä

vihreät ovat ehdottaneet että sote asiat annettaisiin miljoonapiirien hoidettaviksi

arvoisa puhemies

panostamme koulutukseen ja tutkimukseen ja sillä tavalla luomme edellytyksiä uudelle viennille ja kaikkien kansalaisten hyvinvoinnille ja tasa arvon vahvistumiselle

terveyspalveluiden huolestuttava eriarvoistuminen terveyspalveluiden siirtyminen yksityisten monikansallisten tuottajien hoidettavaksi siellä minne pysyviä lääkäreitä ei saada houkuteltua on osoitus siitä että kuntarakenne ei nyt toimi

nuorisotakuu tarkoittaa muutakin kuin opiskelupaikan takaamista kuten valtiovarainministeri stubb ilmeisesti luulee sen tarkoittavan tai työpaikan luomista kuten edustaja vartiainen luulee sen tarkoittavan

nuorisotakuu pitää sisällään myös esimerkiksi kuntoutuspalvelut tai muut tarpeen mukaiset palvelut nuoren eteenpäin auttamiseksi nuoren elämäntilanne huomioon ottaen

kun starttirahoja ei lisätä jää tuhansia työpaikkoja syntymättä ja kun palkkatukirahoja ei lisätä lisätään syrjäytymisen kustannuksia

koulutuspuolella leikkurissa ovat aivan kaikki koulutusasteet ja niiden lisäksi muun muassa oppisopimuskoulutus ja nuorten aikuisten osaamisohjelma

olemme tänään taas saaneet useita esimerkkejä hallituksen esitysten luokattoman huonosta valmistelusta jota olemme saaneet todistaa keväästä lähtien

ja epäilen tunteeko hallitus esimerkiksi lakia yleisestä asumistuesta tai eläkkeensaajien asumistuesta ja ennakoin että tämän esityksen läpiviemisessä tulee olemaan vielä isoja ongelmia

voin mainita niistä esimerkiksi sen että eläkkeensaajat eivät ole mikään yhtenäinen ryhmä jolta olisi helppo leikata yksinkertaisella leikkurilla saman verran

eläkkeensaajiin kuuluu muun muassa vammaisena syntyneitä henkilöitä mielenterveyssyistä eläkkeelle nuorena jääneitä henkilöitä hyvin ikääntyneitä henkilöitä

epäilen vahvasti voidaanko tähän hyvin heterogeeniseen joukkoon soveltaa samaa leikkuria

me vihreät olemme useissa hallitusneuvotteluissa ajaneet sitä että myös eläkkeellä olevat henkilöt saisivat jaksamisensa mukaan ansaita jonkin verran työtuloja ilman että se pudottaisi heitä kokonaan eläkkeen ulkopuolelle kun tietty tuloraja tulee vastaan

arvoisa puhemies

tässä oppilas ja opiskelijahuoltolaissa joka on juuri nyt meillä täällä käsittelyssä kahdessa eri valiokunnassa on lähtökohtana nimenomaan se että opiskelijahuollossa siirryttäisiin tämmöiseen yhteisölliseen opiskelijahuoltoon

jos ajattelee kouluyhteisöä niin siellähän on hirveän tärkeätä että kaikki koulussa työskentelevät aikuiset työskentelevät nimenomaan lasten ja nuorten parhaaksi

mutta tosiasia on kuitenkin se että nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja on suurta eriarvoisuutta sen välillä miten nuorten terveyspalvelut ylipäätään kunnissa on järjestetty ja erityisesti tämä koskee ammattikorkeaopiskelijoita

eli esimerkiksi tällä hetkellä tässä esityksessä on se ongelma että koulukuraattori tai terveydenhoitaja tai psykologi ei itse asiassa voi saada tietää sitä jos oppilas lintsaa paljon koulusta elikkä hän ei voi siihen puuttua

sosiaali ja terveysministeriön työryhmä sai juuri eilen valmiiksi selvityksensä ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisestä

wilman kautta nämä kyseiset oppilashuollon ammattiryhmät eivät voi saada näitä hyvin tärkeitä tietoja jotka tietämällä voitaisiin sitten puuttua sen opiskelijan koulunkäyntiin ja auttaa siinä

sosiaalietuuksien kautta verotuksen kautta ja palveluiden kautta

voidaanko nyt ripeästi vihdoin viimein päästä järjestämään terveydenhuolto myös näille opiskelijoille ja korvata pitkään vaivannut eriarvoisuus opiskelijoiden keskuudessa

nyt te teette politiikkaa jolla te viette kaikkein köyhimmiltä eniten palveluita tarvitsevilta palveluita

te teette veropolitiikkaa jossa te ette lainkaan välitä siitä että myös me hyvätuloiset haluaisimme kantaa osuutemme siinä tilanteessa jossa suomi on

tänään juuri sain kelan tutkija honkaselta tämmöisen laskelman että hän oli käynyt läpi todellakin tämän perannut tämän teidän lakinne

hän perusteli sitä sillä argumentilla että vaikeina aikoina voidaan tehdä poikkeuksellisia päätöksiä

tämä kysymys siitä millä tavalla eläkkeensaajat tulevaisuudessa ovat yhdenvertaisessa asemassa on todella aiheellinen

yksityisten hoivafirmojen valvonta ja laaduntarkkailu on kuitenkin hyvin puutteellista

mitä ministeriössä on tehty näiden kahden vuoden aikana sen eteen etteivät yksityiset firmat pääsisi tekemään bisnestä lastensuojelulla

lukuisat suomalaiset sosiaali ja terveysalan järjestöt lähettivät tällä viikolla puhemiesneuvostolle vetoomuksen siitä että lakiesitys paperittomien terveydenhuollosta käsiteltäisiin vielä tällä kaudella

arvoisa ministeri olette todennut että tällä hallituskaudella eivät ruuhkamaksut tule etenemään pääkaupunkiseudulla kun niihin ei hallituksen sisällä yksimielisyyttä ole

mutta sen sijaan olette todennut että olisitte valmis edistämään koko maan laajuisen tiemaksun selvittämistä ja käyttöönottoa

oikeus terveyteen on perus ja ihmisoikeus

suomi on sitoutunut turvaamaan tämän oikeuden kaikille rajojensa sisäpuolella oleskeleville ihmisille muun muassa ykn taloudellisia sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa sopimuksessa ykn lapsen oikeuksien sopimuksessa sekä suomen perustuslaissa

olette myös sanonut että pääkaupunkiseudulla kaikkein paras keino vähentää näitä ruuhkia olisi se että kehitettäisiin ennen kaikkea joukkoliikennettä ja liityntäpysäköintiä

kysyisin nyt erityisesti sitä onko liityntäpysäköinnin kehittämiseen löydetty mitään ratkaisua

tämänhetkinen tilanne jossa paperittomilla henkilöillä ei ole oikeuksiensa mukaista pääsyä terveydenhoitoon loukkaa ihmisoikeuksia

helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri puolsi myös lakiesitystä paperittomien terveydenhuollosta

lausunnossaan hus sanoi kannattavansa lakiesitystä koska katsoo että suomen sivistysvaltiona tulee huolehtia ihmisistä jotka ovat heikossa asemassa muun muassa sen vuoksi että ovat joutuneet pakenemaan oman maansa huonoja olosuhteita tai köyhyyttä

myöskin terveyden ja hyvinvoinnin laitos lausui sosiaali ja terveysvaliokunnalle tästä hallituksen lakiesityksestä ja lausui siitä hyvin positiivisesti eli myöntävästi

thl sanoi pitävänsä ehdotettua sääntelyä tärkeänä sillä se vahvistaa sen henkilöpiiriin kuuluvien usein varsin haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeudellista asemaa

sairauksien varhaisella diagnoosilla ja hoidolla voidaan ehkäistä sai rauksien etenemistä ja kiireellistä hoitoa edellyttävien vaikeiden tautimuotojen ilmaantumista

tarttuvien tautien osalta ehkäisyllä varhaisella diagnoosilla ja hoidolla voidaan ehkäistä tautien leviämistä muuhun väestöön

edelleen thl lausui että sääntely saattaisi kansallisen lainsäädäntömme sisällön lähemmäs kansainvälisten ihmisoikeussopimusten edellyttämää tasoa

nykylainsäädäntömme joka turvaa paperittomille henkilöille vain kiireellisen sairaanhoidon ja ihmisoikeusvelvoitteiden määrittämän tason välillä vallitsee epäsuhta

arvoisa herra puhemies

sosiaali ja terveysministeriön budjetissa painopiste on köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisessä

tämä lakiesityshän oli tosiaan hallituksen yksimielisesti esittämä ja sen valmistelusta vastasi sosialidemokraattien ministeri susanna huovinen siis kari rajamäen puoluetoveri

kuten tiedämme etuuksien ostovoima heikentyy jatkuvasti ja meidän pitää huolehtia heikoimmassa asemassa olevien perusturvasta jatkossakin

valitettavaa on se että alkujaan väliaikaiseksi toimeentulon muodoksi kehitetystä toimeentulotuesta on tullut monelle köyhälle pysyvä tukimuoto

siksi on erittäin tärkeää että nyt perusturvaa nostetaan niin paljon että tuhannet kaikkein pienituloisimmat pääsevät pois toimeentulotukiriippuvuudesta

suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten lähtökohtana on että oikeus terveyteen tulee turvata yhdenvertaisesti kaikille valtion lainkäyttö piirissä oleville henkilöille

arvoisa puhemies

lisäksi sopimukset korostavat valtioiden erityistä velvollisuutta suojella haavoittuvia tai haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä kuten lapsia ja raskaana olevia ja synnyttäneitä naisia ja vastata heidän erityisiin terveystarpeisiinsa

nyt perusturvan varassa olevien henkilöiden ei välttämättä kannata ottaa työtä vastaan kun työstä saatava ansio leikkaa tukia aina samassa suhteessa

esityksessä ehdotetut muutokset eivät vaikuta maahanmuuttoviranomaisten tai poliisin toimivaltuuksiin tai ulkomaalaispolitiikkaa koskeviin linjauksiin

tämän paineen saivat aikaan tavalliset työtä tekevät ihmiset jotka hallitus pakotti mielenosoituksiin puolustamaan tienestejään hallituksen kynsiltä

vaikka hallitus on väittänyt ettei vaihtoehtoja ole se itse joutui perääntymään halustaan leikata erityisesti pieni ja keskipalkkaisten naisalojen palkkoja

näiden henkilöiden oleskelu suomessa voi tosiasiallisesti kestää kuukausia tai jopa vuosia jolloin yksinomaan kiireellisen hoidon antamista ei voida pitää heidän kohdallaan riittävänä terveyspalvelujen tasona minkä vuoksi esityksessä ehdotetaan järjestettäväksi nykyistä laajemmat terveyspalvelut

jos hallitus olisi saanut tahtonsa läpi kärsijöitä olisivat olleet esimerkiksi lähihoitajat lastentarhanopettajat tarjoilijat ja kaupan myyjät

sosiaali ja terveysvaliokunta on lausunut että säästötoimet tulisi toteuttaa siten että kansalaisten yhdenvertainen oikeus sosiaali ja terveyspalveluihin ei kärsi vaan että se turvataan

hallituksen esityksessä kilpailukykyloikaksi on edelleen suuria ongelmia pahimpana ensimmäisen sairaspäivän palkattomuus

kyllä täytyy sanoa että oman eduskuntakauteni erikoisin prosessi on kyllä ollut tämän toimeentulotukilain kohdalla sosiaali ja terveysvaliokunnassa

ongelmallista on myös palkkoja ja työelämää koskeva sanelu vaikka pakottava lainsäädäntö olisi määräaikainen

jotenkin pidän erikoisena sitä että ensin tämä lakiesitys lähtee yksimielisenä sata komiteasta jossa kuitenkin on esimerkiksi palkansaajajärjestöjen edustajat siellä on vahva oppositiopuolueiden edustus niin kuin hyvin tiedätte ja sitten sen jälkeen

jos kaksi kätilöä saa pääministerin perumaan ylityö ja sunnuntailisien leikkaamisen kuinka monta flunssaista kätilöä tarvitaan perumaan palkaton ensimmäinen sairaslomapäivä